toisaalta haluaisin myös että tähän mainontaan kiinnitetään huomiota

positiivista on että työttömyyden uskotaan vähenevän tulevina vuosina ja talouden kasvussa on nähtävissä asteittaista elpymistä

rakennustyömailla harmaata taloutta voidaan ehkäistä sillä että työntekijöillä on tunnistekortti josta ilmenee työntekijän ja työnantajan nimi

valiokunta esitti että selvitetään tunnistekorttiin lisättävän veronumeron käyttömahdollisuudet ja että järjestelmä otettaisiin käyttöön mahdollisimman pikaisesti

keskeistä on nostaa työllisyysastetta sillä vain työllä voimme rahoittaa hyvinvointipalvelut ja turvata ne myös tuleville sukupolville

arvoisa puhemies

luultavasti lähivuosien aikana saadaan myös kehä ivn rakentamiseen valtion määrärahoja joka mahdollistaisi osaltaan uusien työpaikka alueiden rakentamisen lentokentän läheisyyteen kehätien varteen

te toimistoista tulee kyllä hyvin paljon viestiä siitä että heillä ei ole mahdollisuutta vastata näitten nuorten tarpeisiin aktivointitoimenpiteitä ei ennätetä tehdä määräajassa ja sitten jossain vaiheessa on ollut myös ihan taloudellisia vaikeuksiakin kun valtiolta ei ole riittävän ajoissa tullut lisää määrärahoja jotta näihin aktivointitoimenpiteisiin olisi voitu ryhtyä

arvoisa puhemies

on hyvä että sosiaali ja terveydenhuollon sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita sisältävien rakennusten korjaushankkeisiin ehdotetaan lisämäärärahaa

se koskettaa vanhempia isovanhempia ja varsinkin näitä nuoria

se on suuri ongelma kun miettii tulevaisuutta kun ei ole mitään näkymää kun ei ole työpaikkaa kun on valmistunut oppilaitoksesta

tämä on hyvä asia

määrärahoja ehdotetaan asuinrakennusten korjaamisen määräaikaisiin käynnistysavustuksiin

lisäksi hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti helsingin seudulle osoitettua vuokra asuntotuotannon käynnistysavustusta muutetaan siten että se kohdistetaan tasasuuruisena kaikille toimijoille

näin käynnistysavustus parantaa pienten ja keskisuurten toimijoiden edellytyksiä rakentaa uusia kohtuuhintaisia vuokra asuntoja vähentämällä kohteen oman pääoman tarvetta

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelakia työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettua lakia ja verohallinnosta annettua lakia sekä kumottavaksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annettu laki

täällä pääkaupunkiseudulla pula opiskelija asunnoista jatkuu ympäri vuoden

nyt on lisätalousarvioaloitteitten esittely ja olen tehnyt kaksi lisätalousarvioaloitetta

arvoisa puhemies

olen myös tyytyväinen siitä että hallitus ryhtyy toimiin joilla voidaan lyhentää kaavoitukseen kohdistuvia valituksia

tähän hallituksen esitykseen sisältyy sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö ja mietintöön sisältyy yksi hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause ja perusteluita vastalauseelle

keski uudenmaan ja sen ympäristökuntien voimakkaan väestönkasvun seurauksena alueen maankäytön kehittämisedellytyksiä on tuettava ja liikenneverkkoa parannettava ruuhkien vähentämiseksi

esitän toiveen että hallituksessa pohditaan vielä laskennallisesta energiatodistuksesta luopumista ja päädyttäisiin todelliseen kulutukseen perustuvaan energiatodistukseen

liikenneverkon kehittäminen parantaisi liikenteen sujuvuutta ja takaisi alueen vetovoimaisuuden niin yritysten kuin yksityistenkin henkilöiden näkökulmasta

laskennallisen energiatodistuksen laadinnassa energiamuotokertoimen käyttö on perusteltua uusien omakotitalojen kohdalla sillä sen avulla voidaan ohjata rakentajia valitsemaan ympäristöystävällinen lämmitysjärjestelmä

tuusulan vuosittaisen väestönkasvun ennustetaan olevan voimakasta myös tulevina vuosina

liikenteen ruuhkautuminen on nopeasti paheneva ongelma

erityisesti koskenmäentien ja nahkelantien risteysalueen liikenneruuhka vaikuttaa jo laajasti koko keski uudenmaan alueen asukkaiden elämään

vanhemmissa pientaloissa lämmitysjärjestelmä on kuitenkin valittu senaikaisten rakennussuositusten mukaan eikä lämmitysjärjestelmän saneeraus ole useinkaan taloudellisesti järkevää talon elinkaaren huomioiden koska laskennallinen energiakulutus saattaa olla hyvinkin poikkeava todellisen kulutuksen suhteen

tällä hetkellä risteysalueen yksikaistainen liikenneympyrä ruuhkauttaa ja vaikeuttaa koko keski uudenmaan alueelta tulevaa työmatkaliikennettä pääkaupunkiseudun suuntaan

kansaneläkemaksun poistamisen tarkoituksena on hallituksen esityksen perustelujen mukaan alentaa sekä yksityisen että julkisen alan työnantajien työvoimakustannuksia ja lieventää paineita lomautuksiin ja irtisanomisiin

olisi mielestäni oikeudenmukaista että laskennallisen ostoenergiatiedon sijaan olisi nähtävissä toteutunut ostoenergiakulutus

arvoisa puhemies

ruuhkautunut liikenne on ongelma myös maankäytön suunnittelun kannalta

nyt käsittelyssä olevan lakiesityksen pääasiallisena tavoitteena on helpottaa ajoneuvon rekisteri ilmoituksen tekoa ja sen myötä alentaa rekisteritoiminnan kustannuksia

arvoisa rouva puhemies

mielestäni tämä on hyvä esitys säästää kustannuksia ja kumminkin yhteiskunnassa on tällä hetkellä buumi että siirretään mahdollisimman paljon kaikkia toimintoja sähköiseksi

lakiesityksessä kansaneläkemaksun poistoa perustellaan työnantajien työvoimakustannusten alenemisesta syntyvällä elvytysvaikutuksella ja työeläkkeiden turvaamisella

mutta valiokunnassa sitten mietitään esimerkiksi näitä asioita mitä tuli suna kymäläisen puheenvuorossa esiin

nyt esitetty lakimuutos on kannatettava

tämä talousarvioaloite on hyväksytty muutama vuosi sitten uudenmaan ja helsingin kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteeksi

arvoisa puhemies

hallituksen asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa määritellään hallituskauden keskeiset asuntopoliittiset toimenpiteet

työnantajan sosiaaliturvamaksujen kokonaismäärässä kansaneläkemaksu muodostaa kuitenkin varsin pienen osuuden

on valitettavaa että sosiaaliturvauudistuksen valmistelu pitkittyy ja asumistuen korotuksesta ei ole vielä hallituksella esitystä

samaan lopputulokseen olisi päästy osoittamalla kunnille rahaa sosiaali ja terveystoimen valtionosuuksiin muuhunkin kuin vain veromenetysten kompensointiin ja palauttamalla kunnille niiltä valtiolle ryöstetyt asiakasmaksutulojen korotukset

edellytyksenä on tarvittavan lisäkoulutuksen suorittaminen

asumismenojen kalleus on ongelma helsingin seudulla ja suurimmissa kasvukeskuksissa

rajattu lääkkeen määrääminen koskisi vain tiettyihin tautitiloihin määrättäviä lääkkeitä ja edellyttäisi kyseisen terveydenhuollon toimintayksikön vastaavan lääkärin antamaa kirjallista määräystä

pieniä asuntoja ja vuokra asuntoja ei ole riittävästi tarjolla

kansaneläkemaksun poistoa suurempi välitön työllisyysvaikutus saataisiin aikaan jos vastaava summa käytettäisiin suoraan työllistäviin hankkeisiin ja investointeihin

oikeutta koskeva tieto sisällytettäisiin terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin

nyt on suuri tarve lisätä julkista rakentamista ja erityisesti valtion tukemaa vuokra asuntotuotantoa niin helsingin seudun kunnissa kuin pääkaupunkiseudun alueella

asuntotonttitarjonnan riittävyys ja monipuolisuus ovat edellytyksiä jotta asuntotuotantoa voidaan lisätä

nykyisen kulomäentien liikenneturvallisuus on huono

arvoisa puhemies

lisäksi esitys sisältää menettelyt joilla sairaanhoitajat voitaisiin määräajaksi oikeuttaa antamaan lääkemääräyksiä laajalle levinneen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi ja sairastuneiden hoitamiseksi

uusi asuntorakentaminen on syytä toteuttaa siten että se eheyttää yhdyskuntarakennetta ja sijoittuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen

arvoisa puhemies

näin toimien tuetaan myös ilmastopoliittisia tavoitteita

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

kehä iiin liikennemäärien kasvu hidastuu sen rinnakkainen liikennekuormitus vähenee ja joukkoliikenteen toimintaedellytykset paranevat

nyt asuntorakentaminen on pysähtynyt kuin seinään

nyt on oikeus edellyttää hallitukselta ripeitä toimia jotta rakennusteollisuus elpyy ja rakennusmiehille riittää työtä ja toimeentuloa

määrärahaa voi käyttää talousjätevesien käsittelyssä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisille alueille kiinteistökohtaisesti annettavaan neuvontaan ja opastukseen

kotitalouksien osalta kohdentumista ei saadun selvityksen mukaan kuitenkaan ole valtiovarainministeriössä tarkasti yritetty selvittää koska lähtökohtaisesti myös kaikki elinkeinoelämän kustannukset välittyvät kuluttajien maksettavaksi

näin toimien voidaan vähentää lääkärien vastaanotoille kohdistuvaa kysyntää

arvoisa puhemies

jotta vuokra asuntotuotannolle asetetut tavoitteet toteutuisivat se edellyttää korkotukilainoituksen ehtojen korjaamista

lisämäärärahaa on tarkoitus myös käyttää neuvojien koulutuksen järjestämiseen neuvonnan kehittämiseen ja pilotointiin sekä avustuksiin neuvontaa järjestäville järjestöille ja yhteisöille

arvoisa puhemies

erityisen tärkeätä se on huomioida tämän lainmuutoksen käsittelyn yhteydessä

toivottavasti hallituksen piirissä on hyvää tahtoa ja tukea ryhmämme aloitteelle jotta asuntorakentamisen tavoite voidaan yhdessä saavuttaa

nyt esitetyn tarvittavan lisäkoulutuksen lisäksi on syytä myös kirjata lakiin velvoite määräajoin suoritetusta lisäkoulutuksesta jotta terveydenhuollon ammattihenkilöstöllä on mahdollisuus päivittää tietonsa ja taitonsa

arvoisa puhemies

haluan myös kiittää ministeriä siitä että hän vastasi kysymykseeni

arvoisa rouva puhemies

on erittäin hyvä tietää että uudistettu maankäyttö ja rakennuslaki ei aiheuta sitä että helsinki vantaa espoo ja kauniainen keskittyvät vain yhteisen alueensa maankäytön suunnitteluun

lainmuutoksen yhteydessä esitetään myös synnytyksen jälkeen tehtävän jälkitarkastuksen siirtoa lääkäriltä kätilölle tai terveydenhoitajalle

kansaneläke etuudet ovat monelle ensisijainen ja välttämätön tulonlähde

arvoisa puhemies

käsitellessään keväällä kansaneläkemaksun alentamista koskevaa lakiehdotusta eduskunta edellyttikin hallituksen huolehtivan pitkäjänteisesti kansaneläkelaitoksen toimintamenojen kestävästä rahoituksesta ja laitoksen riittävästä maksuvalmiudesta

on harmillista jos tämä hyvä lakiesitys nyt kaatuu mahdollisesti siihen että käytännössä tätä lakia ei toteuteta kun tässä vaaditaan nimenomaan myös sitten toimipaikan lääkärin kanssa tehtävää yhteistyötä

pilaajaa ei saada selville eli tämä jää kunnan kontolle kokonaisuudessaan mikäli valtio ei tue tätä maanpuhdistustoimenpidettä

kansaneläkemaksun poisto ei ole vastaus kuntien talousahdinkoon

uudenmaan tiemäärärahojen tiukka rahoitus on jo uudenmaan kehityksen jarruna

mikäli valtiolta tulee tukea sinne saadaan entisöityä kaunis ruukin alue ja myös lisää vuokra ja omistusasuntoja ja teollisuuskiinteistöjä

kansaneläkemaksun poistoa perustellaan myös siltä kannalta että saadaan kunnille säästöjä

tilanne hankaloittaa myös kuntien kaavoitusta koska kunnissa on pakko sopeutua siihen että tärkeitä hankkeita ei saada liikkeelle

arvoisa puhemies

hallituksen on pidettävä huolta siitä että uudenmaan vetovoimaisuus säilyy ja paranee nyt ja tulevaisuudessa

hän kävi tuusulan kunnantalolla elinkeinoelämän ja tuusulan kunnan vieraana ja hän sai siitä perusteellisen informaation

mutta nostan esiin näistä talousarvioaloitteistani myös sitten uudenmaan kansanedustajien yhteisen talousarvioaloitteen joka koskee määrärahan osoittamista kehä ivn suunnitteluun

arvoisa puhemies

tutkimuksessa haastatellut kuljetusalan toimijat arvioivat keskeiseksi ongelmaksi sen että harmaa talous painaa palvelujen hinnat epäterveellisen alas ja heikentää työntekijöiden asemaa

nykyisellään hämeenlinnanväylän lahdenväylän ja vanhan lahdentien väliltä puuttuu seudullinen poikittaisyhteys

kehä iv toteutettaisiin uutena tieyhteytenä välillä hämeenlinnanväylätuusulanväylä ja tien parantamisena välillä tuusulanväylävanha lahdenväylä

ne kunnat jotka saavat enemmän kiinteistöverotuloa kuin aiemmin kun ei enää ole sitä mahdollisuutta että siitä siirrettäisiin osa muille kunnille ovat erittäin tyytyväisiä